koska median toimintaympäristö muuttuu todella nopeasti ja kilpailu kovenee on tärkeää huomioida että ohjelman tavoitteen mukaisesti kotimaisen sisältötuotannon elinvoimaisuus ja kilpailukyky turvataan

nyt olisi panostettava kotimaisen kulutuksen kysynnän kasvuun ja se olisi mahdollista hoitaa investoinneilla

ja kun näitä turmia on nyt sattunut niin sen johdosta tietenkin on tätä lainsäädäntöä sitten lähdetty viilaamaan mutta tässä tämä kaatuu nyt omistajan harteille varsinkin näissä joissa ei pystytä osoittamaan onko suunnitteluvirhe vai onko rakennusvirhe ja mikä milloinkin

ne antaisivat työtä ja toimeentuloa ja näin myös kasvattaisivat ostovoimaa

hallitukselta olisi odottanut todellisia panostuksia julkisten palvelujen tuotantoon kuin myös investointeihin joilla on taloudellista vaikutusta tulevaisuuteen suuntaavaan kehittämiseen

kyllä kyllä mutta kumminkin olen katsonut siitä maakunnasta tätä tilannetta ja olen todella huolestunut siitä että jos meinataan vielä kainuussa jatkaa sillä kuntarakenteella mikä siellä on niin ei hyvä seuraa

tässä edustaja sankelon tekemässä lausumaehdotuksessa puhutaan maatalousrakennuksista ja kumminkin mietinnössä on hyvin laajasti otettu esille erilaisia maneeseja liike ja tavarataloja ja muita myymälärakennuksia navettoja sikaloita kanaloita näitähän on vaikka kuinka paljon

kun nyt kehitetään tvn toimintaa on tärkeää kehittää myös taajuuspolitiikkaa matkaviestinnän puolella niin kuin ollaan tekemässä

olen kyllä ymmärtänyt että vastuulliset kuntapäättäjät ovat lähteneet siitä että jotakin on tehtävä ja maakuntajohtaja on sitä mieltä että jotakin on tehtävä

korotetulla valtionosuudella olisi parannettu kuntapalvelujen laatua ja vähennetty myös tarvetta kuntien veronkorotuksiin ja lomautuksiin sekä ylivelkaantumiseen

sen takia olisi ollut ehkä hyvä mainita nuo muutkin mutta tämä nyt kohdistuu yhteen toimialaan ja minä kannatan tässä samalla tätä edustaja sankelon tekemää esitystä elikkä tämä on hallituspuolueitten kesken sovittu asia

olen ymmärtänyt myös että keskustalaiset ja perussuomalaiset valtuutetut ovat sitä mieltä että jotakin on tehtävä että ei tällä kuntarakenteella voida mennä ja minä ihmettelen sitä että minkä takia me täällä vastustamme sitten sitä että näin ei voida edetä

minä näkisin että jätetään kuntapoliitikoille tämä politikointi siellä ja edetään tällä lakisäännöksellä ja sitten kun tulee tämä sosiaali ja terveyspuolen järjestämislaki ja siitä pykälä niin sitten katsotaan minkälaisella vastuulla me näitä asioita hoidamme

kasvavan työttömyyden pysäyttämiseen tarvitaan tuntuvasti isompia paukkuja kuin hallitus tämän kevään budjetissaan esittää

arvoisa puhemies

minä olen todella huolissani omasta maakunnastani ja sen palvelujen tuottamiskyvystä ja kantokyvystä

tarvitsemme työllistäviä julkisia investointeja panostusta rautateihin tieverkkoon ja muihin logistisiin ratkaisuihin joissa huomioidaan myös teollisuuden tarpeet

esimerkkinä otetaan nyt täällä paljon puhuttu seinäjokioulu ratahanke

ampuma aselakihan käsiteltiin viime kaudella eduskunnassa ja taisi mennä yli vuosi siinä aikaa kun oli erittäin merkittävästä asiasta kysymys

lähtökohtana pitää olla että kansalaisille uuden tekniikan käyttöönotosta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset pyritään minimoimaan ja kansalaisilla tulee olla aito valinnan mahdollisuus siihen milloin he haluavat siirtyä teräväpiirtolähetysten käyttäjiksi

kun minä olen kuunnellut tätä keskustelua niin tästä tulee vähän semmoinen tunne että tässä oltaisiin väkisellä viemässä jotakin johonkin mutta eihän se asia näin ole

silloin todettiin tai oikeastaan tiedettiin jo silloin että siinä käy sillä tavalla että aselain uudistus vaikuttaa aivan toisiin asioihin kuin niihin mihin sillä haluttiin vaikuttaa

kyllä minä näen tämän asian sillä tavalla että tässä on keskustelu vasta alussa ja keskustalla on pikkuisen hätä nyt tässä tilanteessa ja se haluaa korostaa tätä kuntaliitostilannetta

jos tämä asia olisi hoidettu samalla tavalla kuin silloin kun tehtiin kerava oikoratahanke elikkä kokonainen pätkä otettiin ja rahoitettiin tai siihen varattiin määrärahat ja se päästiin sitten investoimaan kertarysäyksellä ja tällä tavalla saatiin myös taloudellista hyötyä tästä kertaratkaisusta ja ratahanke eteni erittäin ripeästi

tämä on oikeastaan sen pohjalta lähtenytkin liikkeelle ja muistelen että hallintovaliokunta silloin pani tähän mietintöön lausuman että muistaakseni kahden vuoden kuluttua on ministeriön annettava hallintovaliokunnalle selvitys tämän lain toimivuudesta

silloin olivat keskustalaisetkin hyvin sitä mieltä että kunta on talousyhteisö ja ne palvelut tuotetaan sen yhteisön jäsenille sillä talousmäärällä mikä siellä yhteisön sisällä on

arvoisa puhemies

nimenomaan puhuttiin silloin myös tästä että työssäkäyntialue on se vahva yksi kriteeri ainakin sille kunnalle

tämä lähti tosiaan siitä liikkeelle että suurpetoneuvottelukunnan jäsen hän oli tuolta harvaan asutulta seudulta ei pystynyt todistamaan pistoolin tämmöisen raskaan pistoolin harrastuneisuuttaan koska ampumaratoja ei ollut lähellä ja näin poliisi otti aseen pois

radat täytyy olla siinä kunnossa että niillä voidaan harjoittaa liikennettä niillä nopeuksilla ja niillä kantavuuksilla mitkä operaattorille on luvattu

näin minä muistelen korhonen oli samaa mieltä ja ministeri tölli silloin oli samaa mieltä joten ei tässä kannata niin kuin nyt kovin paljon minun mielestäni pelotella

vakuutusoikeuden puoleltahan tulee hyvin usein kansalaisille pyyhkeitä siitä että heitä kohdellaan tietyllä tavalla ainakaan heidän mielestään ei oikeudenmukaisesti elikkä hoitava lääkäri on eri mieltä siitä mitenkä vammautumisaste estää esimerkiksi työllistymisen ja sitten vakuutusoikeuden lääkärit katsovat toisella tavalla

edustaja torniaiselle sen verran sanon että siis meillähän tällä hetkelläkin on olemassa kuntia että on tämmöisiä niin sanottuja himmeleitä jotka tuottavat sitten palveluja

yleisesti voisi todeta myös sen olisiko parempi panostaa jo olemassa oleviin rauta ja maanteihin elikkä pitää niitä paremmassa kunnossa ja määritellä runkoverkko jota tosin on yritetty mutta huonoin tuloksin

jos ajatellaan varsinkin karhua tai vaikka tämmöistäkin loukkaantunutta hirveä tuolla taajama alueella niin se on kaikista helpoin lopettaa tuommoisella pistoolilla

pidän tärkeänä viedä kumminkin tämän seinäjokioulu hankkeen nyt tässä vaiheessa loppuun mutta tulevien suurien investointien osalta täytyy olla suurta harkintaa

tästä on kysymys elikkä halutaan vahvoja kuntia ja sitten vahvempaa demokratiaa päättämään näistä palveluiden järjestämisistä

ne ovat varmasti siitä alkuperäisestä lakiesityksestä

mutta jos poliisia ei ole saatavissa ja sinne tulee tämmöinen suurriistavirka apumies ja hän siellä kiväärin kanssa heiluu niin se vähintään jo herättää kyllä huomiota ja siitä johtuen lakialoitteella olisi tarkoitus siihen että nämä suurriistavirka apua antavat henkilöt voisivat saada tämmöisen järeän aseen pistoolin kantoluvan ja käyttää sitä sitten tuolla apuna tilanteissa

minä uskallan luvata että tästä tullaan käymään hyväkin keskustelu ja loppujen lopuksi kun kuntarakennetta ja palvelurakennetta on lähdetty uudistamaan myös keskustalaiset ovat hyvin tyytyväisiä tilanteeseen

arvoisa puhemies

nyt keskustelussa olevilla pikavippilakialoitteilla on tietenkin hyvä tarkoitus mutta sekin kielletäänkö kokonaan vai osittain on aika merkittävä asia

tässä yhteydessä kyllä kiitän ministeriä myös hallintovaliokunnan jäsenenä siitä että on pystytty käymään keskustelua ja muuttamaan aselain sisältöä siihen suuntaan että se ei vaikeuta harrastamista ei metsästystä eikä asehankintaa

nimittäin jos kokonaan kielletään niin siellä on henkilöitä jotka ovat saaneet vipistä joskus hyötyäkin elikkä ovat saaneet tilanteen hoidettua laskun maksettua

jos tämä opettajankoulutus lakkaa ja yliopistokeskus lakkaa olemassa olemasta niin kainuu olisi ainut maakunta jossa ei olisi yliopistollista toimintaa

mutta sitten jos oman talouden hallintaa ei ole ja mennään tähän osittaiseen kieltämiseen niin siinä täytyy olla silloin vahvempaa seurantaa ja vielä tarkastella sitä maksukykyäkin

aiemman esittää ne tuota paikkaa minne siellä ei ole monessakaan paikkaa metsästysseuroja tai siis metsästysseuroja on mutta kun ei ole näitä ampumaseuroja eikä ole ampumapaikkojakaan niin se on erittäin hankala näyttää toteen

se olisi ollut pienillä muutoksilla toteutettavissa

arvoisa puhemies

en tiedä onko ihan tämmöisistä vipeistä kysymys mutta kyllä tämä merkittävä summa oli kerta kaikkiaan

siksi esitän että siihen riittäisi todistukseksi metsästysseuran riistanhoitoyhdistyksen tai kolmen luotettavan henkilön todistus

näinhän aikaisemmin muistaakseni oli että kun kaksi luotettavaa henkilöä todisti niin se riitti tähän ampuma aseen hankintaan

arvoisa puhemies

täytyy kehua edustaja pekkarisen esitystä

näinhän se on

kumminkin meillä kaikilla on tietenkin halu se että me saisimme metsähakkeen ja turpeen käyttöä nostettua ja lisättyä

mitä tulee hätäkeskuksien nopeaan eteenpäinvientiin juuri on viimeinen hätäkeskus saatu edellisessä muutoksessa valmiiksi ja nyt lähdetään viemään taas uutta

tässähän on vielä kysymyksessä semmoinenkin tilanne että jos karhu on haavoittunut ja sitä lähdetään jäljittämään niin sehän piiloutuu ja hakee semmoisen tiheän alueen ja on erittäin vaarallinen ja nopea eläin siellä ja siinä ei monestikaan ennätä tämmöistä pitkäpiippuista asetta käyttää vaan siinä on melkein pistooli silloin paras jos joutuu niinkin lähietäisyydelle että joutuu karhun kanssa painimaan

sillä tavalla saataisiin kivihiili siirrettyä sivuun ja se parantaisi meidän vaihtotasetta ja toisi työtä ja toimeentuloa alueille

arvoisa puhemies

kun otetaan bioenergia metsästä ja haketetaan saa haketukea mutta kun sahateollisuuden sivutuotteena tulee purua ja haketta kuoriketta niin siihen ei saa tukea

jos vielä sen verran tästä aselaista mikä viime kaudella oli niin tällähän oli todellakin tarkoitus että nämä nuorten ammuskelut loppuisivat mutta eivät ne ole lopettaneet niitä ja aselain uudistuksella ne eivät lopu siihen on muut lääkkeet ja nyt piti jo tulla kevätkaudella tämä aselain kakkosvaihe mutta sekin taitaa mennä syksyyn

mutta molempia täytyy tietysti tehdä ja tässä onkin harkintaa nyt sitten hallituksen käytettävä siinä millä tavalla tämä talous saadaan kuntoon ja kasvu liikkeelle

tässä ohjelmassa sanotaan että sitä tulee jatkaa aktiivisesti eri politiikkasektorien yhteistyössä uuden komission kaudella ja myös tehokas yhteistyö työehtojen kiertämisen torjumiseksi on tärkeä osa hanketta

siinähän on tarkoitus puuttua aseiden säilytykseen ja sitten myös tähän että miten järjestetään nämä harrastusmahdollisuudet elikkä ampumapaikat tuolla maakunnissa

sitten vielä liikenteen kohdasta

täällä todetaan että liikenteen alalla prioriteettina on palvelumarkkinoiden kehittäminen eli liikennejärjestelmän kehittäminen asiakkaita varten suunnitelluksi infra liikenne sekä tieto ja viestintäpalvelujen kokonaisuudeksi ja tähän kuuluu myös hallinnollista taakkaa aiheuttavien tai palvelujen kehittymistä estävien säädösten purkaminen ja uuden sääntelyn tarpeen arvioiminen toimijoiden innovatiivista toimintaa mahdollistavasta näkökulmasta

tällä hetkellä esimerkiksi väyliin investointi korjausvelkaa pienentämällä olisi edullista rakentaminen on halvempaa kuin aikaisemmin

itse asiassa koko euroopan alueella täytyy investoinnit saada liikkeelle ja tässä työssä julkisella sektorilla on merkittävä tehtävä suomen investointien käynnistämiseksi

tässä kohdassa haluan nostaa esille että nyt on hyvin vahvasti eun komission suunnasta rautatiehenkilöliikenteen kilpailutusta ajettu ja minä todellakin toivon että nyt otetaan tässä vahva kanta siihen että kansallisesti voidaan päättää siitä milloin mennään siihen kilpailutukseen ja se päätösvalta on meillä omissa käsissä

tarvitsemme jatkossakin sekä toimivia pääväyliä että alue ja paikallistiestöä jotka pystyvät kantamaan myös elinkeinoelämän tarpeita vastaavat raskaat kuormat

arvoisa puhemies

sitten tähän altia kohtaan

valtiovaroissa keskusteltiin ennen kaikkea hallinto ja turvallisuusjaostossa missä tämä oli ensin käsittelyssä siitä mahdollisuudesta voisiko altia mennä pörssiin ja sitä kautta vahvistaa tasettaan ja lähteä kehittämään yhtiötä

kun ei oikein tiedä mitä tämä tarkoittaa tarkoittaako tämä euroopan laajuista vai suomen niin pitäisikö tämän olla niin että tämä on kansallinen metsätoimintaohjelma ja siinäkin päätösvalta pidetään omissa käsissä

tietysti tässä on toinen osapuoli sitten tämä viron viinaralli se pitäisi saada pysäytettyä ja sitä kautta saada altian tilanne paremmalle tasolle

kun arvonlisäveroa nostettiin niin viron myyntivirta kasvoi ja sitten taas altian osalta tulo heikkeni

arvoisa rouva puhemies

kävin tässä hirvijahdissa vieraana sotkamon kunnassa ja maanselässä ja siellä tämmöisiä muutaman hehtaarin natura alueita oli tämän metsästysalueen keskellä

arvoisa puhemies

minä kyllä näkisin että meillä täytyisi petopolitiikan olla toisenlainen ettei tarvitsisi aiheetta maksaa ja jos näitä ahmoja pohjois suomesta tarvitsee siirtää niin siirrettäisiin ne suoraan brysseliin siinä olisi brysselin herroillekin sitten katselemista

muistaakseni eilen keskustelin edustaja korhosen kanssa asiasta sudet ovat vieneet ihan lähiaikoina kolme koiraa kainuussa sotkamon puolella

kiitos

arvoisa puhemies

vähän samansuuntainen kysymys oikeastaan tietojärjestelmiin liittyen eli kun siellä on laatijat ja sinne tulee tietenkin sitten tiedot asunnoista niin mitenkä on nyt ennen kaikkea tämä tietoturvahomma mihinkä edustaja reijonenkin viittasi

arvoisa puhemies

tähän ed

karhuvaaran kannanottoon haluaisin todeta myös että teollisuudesta on hävinnyt työpaikkoja tällä hetkellä ja yksityinen sektori on joutunut jo lomauttamaan omia vakinaisia työntekijöitään tai on vähennetty

liikenne ja viestintävaliokunnassa kuultavana oli puolustusministeriön edustaja ja tässä minä tarkastelen hänen lausuntoaan

palvelualalle on työllistetty tällä hetkellä mutta se on hara rahalla ja on kysymys siitä tullaanko sillä toimeen